me tarvitsemme kyllä korjausliikkeen me tarvitsemme tulosvastuuta sekä politiikassa että työmarkkinoiden puolella

siis tilannehan siellä on se että kahdeksasta iskukohteesta edelleen kaksi on niin sanotusti terroristiryhmän hallinnassa

sen jälkeen päätöksentekomenettely euroopan unionin piirissä on perinteinen eli kuten tuossa edustaja lapintielle äsken totesin se tapahtuu käänteisessä järjestyksessä eli purkaminen vaatii yksimielisen päätöksen

hallintarekisteröinti on käytössä useimmissa eu maissa esimerkiksi ruotsissa ja saksassa ja suomi ei voi omalla lainsäädännöllään rajoittaa eu asetusta tai muiden maiden lainsäädäntöä

ukrainan tilanne ei aiheuta suomelle suoraa turvallisuusuhkaa

jos tämän kevään aikana saamme aikaiseksi yhteiskuntasopimuksen paikallisen sopimisen siihen liitettynä kilpailukykypaketin ja sote ratkaisun uskon että saamme käänteen tähän talouteen ja silloin voimme vuoden kuluttua katsoa verotustilannetta uudestaan

jokainen työtön suomessa ja maailmalla on liikaa

näistä kahdesta hotellissa kummassakaan tässä vaiheessa ei ole suomalaisia joskin siellä tietenkin on euroopan kansalaisia ja sen takia myös tilannetta seurataan

vielä kertaalleen nämä muistiot joihin edustaja lindtman viittasi löytyvät valtiovarainministeriön kotisivuilta ja uskon että sitaatti johonka te äsken viittasitte tulee lehtitietojen perusteella ja kysymys journalistilta on tullut vmn budjettiosaston sihteerille

ihan samoiten jos tilanne on huonontunut se vaatii myös lisäsanktioiden kohdalta yksimielisen päätöksen

on meidän intresseissämme edistää ukrainan kriisin nopeaa ratkaisua neuvotteluteitse niin kahdenvälisesti kuin euroopan unioninkin kautta

sitten mitä tulee suomen päätöksentekojärjestelmään niin me jatkamme aivan normaalilla tavalla perustuslain mukaisesti eduskunnan kautta ja totta kai eu asioissa päävastuu on valtioneuvostolla mutta yhtä selvää on se että me teemme erittäin läheistä yhteistyötä ja yhteistoimintaa tasavallan presidentin kanssa

kiitos

se nähdään jonkinnäköisenä pelotteena organisaationa jonka kanssa emme halua olla missään tekemisissä vaikka kaikki suurimmat kriisinhallintatoimet joita olemme viime vuosien aikana tehneet ovat tapahtuneet natossa

tämä kokonaisuus on ollut temin valmistelussa mutta olemme vmn puolelta pistäneet nämä asiakirjat nettiin jo aikaisemmin

ja jos me katsomme tätä kokonaisuutta niin varsinaisia kirjallisia lausuntojahan annetaan perustuslakikysymyksissä vasta konkreettisista kirjallisista hallituksen esityksistä ja niiden muodostamasta kokonaisuudesta perustuslakivaliokunnan käsittelyvaiheessa

olen varmaan tämänkin viikon aikana puhunut hänen kanssaan sellanen kaksitoista viva viisitoista

mitä aiomme tehdä tämän hallituskauden aikana

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

me pidämme kiinni meidän omasta lainsäädännöstä ja panemme toimeen eu asetuksen sellaisenaan

arvoisa puhemies

me jatkamme työtä rakenteellisen työttömyyden estämiseksi ja pyrimme toki saamaan omalla tavallamme suomen talouden nousuun ja työllisyystilanteen parantumaan

varmaan ensiksi kannattaa luopua siitä illuusiosta että suomi lähtee nousuun seuraavan kolmen kuukauden aikana vain ja ainoastaan hallituksen päätösten kautta

viimeisten kolmen vuoden aikana tämä hallitus on sopeuttanut valtiontaloutta aika rajuin ottein

entisenä valtiovarainministerinä edustaja rinne te varmasti hyvin tiedätte että kun budjettia laaditaan niin on tietty kehikko jonka puitteissa toimitaan

arvoisa puhemies

meillä varmasti taloudessa kaikilla on kolme haastetta joista ensimmäinen on julkisen talouden tasapainottaminen toinen kasvu ja kolmas työllisyyden lisääminen

eli lopullisen perustuslaillisuuden voi lopulta ratkaista vain ja ainoastaan perustuslakivaliokunta eli tässä me olimme edustaja lindtman totta kai siinä tilanteessa että me valmistelimme meidän esitystämme tästä kokonaisuudesta ja ne asiakirjat todellakin ovat tuolla vmn kotisivuilla

mutta analyysi siitä mitkä ovat syyt ja seuraukset ja minkä takia nämä iskut on tehty maailman suurimmassa demokratiassa tehdään vasta jälkikäteen

me lähdemme hallitusohjelman linjauksista

viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana olemme pyrkineet tekemään sellaisia toimia jotka lisäävät talouskasvua ja parantavat työllisyystilannetta

työ luo lisää työtä

lisätalousarviossa me tulemme myös tekemään sellaisia toimia jotka liittyvät suoraan työhön ja työn tuottavuuteen ne liittyvät sukupolvenvaihdoksiin ja muihin tämän tyyppisiin kysymyksiin mutta me käsittelemme lisätalousarviota vasta ensi viikolla

minun tehtäväni pääministerinä ja kansanedustajana on ajaa suomen etua ja edistää suomen turvallisuutta ja miettiä niitä ratkaisuja jotka a lisäisivät turvallisuutta tällä maantieteellisellä alueella ja b lisäisivät suomen päätöksentekovaltaa ulko ja turvallisuuspolitiikassa

talouskasvun puolella on vaikkapa yritysverotuksen laskeminen ja työllisyyden puolella olemme pyrkineet helpottamaan sitä että ihminen pääsee työhön ja että yrityksen kannattaa työllistää paremmin matkan varrella

jos te olisitte lukenut sen haastattelun kokonaisuudessaan minkä toivon että olette tehnyt alleviivaten niin huomaatte myös että puhuimme siinä haastattelussa eurobondeista teoreettisena mahdollisuutena jossain tulevaisuudessa

valitettavasti tässä on jouduttu sekä aggressiivisesti sopeuttamaan että samalla uudessa hallitusohjelmassa panostamaan työllisyyteen ja kasvuun vaikkapa infrahankkeiden ja raidehankkeiden kautta

tällä hetkellä me olemme nato kumppanimaa mikä käytännössä tarkoittaa sitä että olemme erittäin nato valmiit mutta meiltä puuttuu kaksi kokonaisuutta

arvoisa herra puhemies

tosiasia kuitenkin on se että meidän pitää myöntää että julkinen sektori me hallitus emme luo sitä talouskasvua vaan sen luo suomalainen työntekijä suomalainen yritys ja suomalainen yrittäjä

edustajat

minun mielestäni meidän tehtävänämme on avoimesti keskustella suomen ulko ja turvallisuuspoliittisista ratkaisuista ilman että käytetään tämäntyyppistä pelottelukieltä

lisävelkaa ei voida enää ottaa mutta kaikki toimet lisäta lousarviossa tulemme ottamaan jotta saamme kasvua ja työllisyyttä aikaan

noin päältä puolin jäi tunne että olemme kaikki yhtä mieltä siitä että tsadin operaatio on suomelle ja aluevakaudelle erittäin tärkeä ja hallituksen linjalle on vahva tuki ja hallituksen puolelta tietysti myös valiokuntien vastauksiin vahva tuki

arvoisa puhemies

tavataan presidentti ulkoministeri oppositio ja kansalaisjärjestöt

perusviestit lukashenkalle olivat aivan yksiselitteiset ja selkeät

ensinnäkin tapasin tsadin ulkoministerin viime tiistai aamuna ja saimme erittäin paljon kiitosta toiminnastamme tässä rauhanturvaoperaatiossa

vaalit eivät olleet vapaat eivätkä rehelliset kuolemantuomio pitää maasta poistaa demokratian kehitystä on jatkettava kansalaisjärjestöjen vapautta lisättävä puoluevapautta lisättävä ja median vapautta myös

ehkä edustaja pekkarinen teidän ja meidän ero on siinä että te uskotte valtiokapitalismiin te uskotte siihen että valtio pystyy ohjaamaan ja määräämään suomen työttömien tai työllisten määrän

se kiitos oli vilpitön koska alkuvaiheessahan oli tiettyjä ongelmia sen suhteen pitäisikö näitä eufor operaatioita ylipäätään sinnepäin viedä mutta kiitos tällä hetkellä oli erittäin hyvä

tämä oli se viesti jonka me saimme myös oppositiolta

me emme tässä hallituksessa siihen usko vaan me uskomme siihen että yrittäjyys yritykset ja suomalaiset työntekijät luovat kasvua ja työllisyyttä

me poliittisella puolella voimme laatia sellaisen lainsäädännön jossa sekä työn tekeminen ja työn vastaanottaminen että työn antaminen on järkevää ja kannattavaa